mikäli suomalainen ruoka ja suomalainen lähiruoka niin kuin täällä on todettu olisi todella kansallinen kysymys niin kai se käytännössä tarkoittaisi myös sitä että se näkyisi myös hallituksen toimenpiteissä ja hallituksen budjettiesityksessä ja hallitusohjelmassa

eli totean tässäkin lopuksi että kuntapolitiikan suunta on muuttunut mutta kun kaikki tiedämme miten laaja merkitys kuntataloudella ja kuntien palvelutoiminnalla on kansalaisten elämään niin tämä kuntatalouden kuntakentän vahvistaminen on koko tämän eduskunnan koko tämän salin yhteinen asia

edustaja taavitsainen totesi tuossa äskeisessä puheenvuorossaan jotenkin niin että tämän päivän nuorille on annettava tukeva pohja tulevaisuuteen

ja tällä budjettiesityksellä leikataan viljelijöitten yrittäjätuloa nimenomaan yrittäjätuloa jälleen aika tavalla

siksi tässä vaikeassa tilanteessa on jouduttukin tekemään erittäin kova mutta eteenpäin tulevaisuuteen katsova hallitusohjelma

jos tuo puhemies olisi armollinen ja ystävällinen ja antaisi ministerille vähän pidemmän vastausajan niin olisi äärettömän mielenkiintoista kuulla miten te itse henkilökohtaisesti näette suomalaisen maatalouden tulevaisuuden suomalaisen maatalouden kannattavuuden

mitä teidän mielestänne sille pitäisi tehdä

nythän teille annettiin hallitusohjelma ikään kuin valmiina käteen ja sitä pitää toteuttaa mutta kuinka te itse lähtisitte tätä suomalaisen maatalouden kannattavuutta hoitamaan

hallituksen esitys maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on monin tavoin perusteltu

tavoitteenahan tässä on toteuttaa kunnissa hoidettavien maaseutuhallinnon tehtävien kokoaminen suurempiin yksiköihin

kuntien maaseutuhallinnon tehtäväkenttä on erittäin laaja ja on ehkä syytä korostaa tämän maaseutuhallinnon merkitystä toteamalla että maaseutuhallinnon ihmiset siellä toimivat ammattilaiset ovat viljelijöitten maaseutuyrittäjien aivan keskeisimpiä toimintakumppaneita

täällä on jonkun verran ilmeisesti tämänkin päivän aikana puhuttu aluepolitiikasta ja siitä millä tavalla alueita kaiken kaikkiaan tässä maassa pystytään kehittämään

mutta itselleni vieläkin tärkeämpi peruste tälle lakimuutokselle ja hallinnon järjestämiselle on se että muodostamalla suurempia kuntien maaseutuhallinnon yksiköitä toivottavasti pystytään sitten turvaamaan paremmin maaseutuhallinnon ammattitaito ihmisten rekrytointi näihin hallintoyksiköihin hallinnon ihmisten tuki toisilleen ja niin edelleen

yksi selkeä ja vahva keino kehittää suomen alueita on totta kai se että suomen eri maakunnille annetaan itselleen kehittämisvaltaa

ja sitä kehittämisvaltaa nyt ollaan todella vahvasti antamassa

eli osatakseen neuvoa esimerkiksi nuoria viljelijöitä on hallittava tukipolitiikka rahoitusneuvonta investointineuvonta eläkeneuvonta ja niin edelleen

on hallittava laaja maatilatalouden toimintaympäristö ja sen vuoksi näissä suuremmissa hallintoyksiköissä toimivien ihmisten tietotaidon on tuettava monella tavalla toisiaan

jos sdptä voi jostakin kiittää niin kuin hyvin monesta asiasta voi kiittää niin minä ainakin muistelen mielelläni aikaa jolloin pääministeri paavo lipposen aloitteesta ja ajamana käynnistettiin kainuussa itsehallintokokeilu

jokaisen toimijan näissä hallintoyksiköissä ja hallintoketjussa on ymmärrettävä kokonaisuus jos aiotaan toimia tehokkaasti ja välttää asiakkaille hyvin kalliiksi tulevia ratkaisuja

on myös erittäin tärkeää että hallinnossa voidaan huolehtia asiakkaista myös pitkien etäisyyksien alueella ja sen vuoksi on erittäin hyvä asia että tuossa hallituksen esityksessä nämä erityisen pitkien matkojen alueet muun muassa lappi koillismaa ja kainuu on huomioitu erikseen

muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon menokasvu oli selvästi alle maan keskiarvon palveluitten käyttäjät olivat tyytyväisiä ja koulupudokkaitten määrä oli minimaalinen

tietyllä tavalla suuri pelko tässä uudistuksessa on se että tätä myötä maaseutuhallinto byrokratisoituu entisestään ja siihen kyllä tässä uudistuksessa ja uudistuksen toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota

mielestäni maakuntahallinnossa ja kunnallishallinnossa juuri hallinto joko mahdollistaa jonkin tai estää tekemästä jotakin

tietynlainen ongelma tässä uudistuksessa on myös se että maaseutuvirastolla on uudistuksessa hyvinkin keskeinen rooli siis tilanteessa jossa maaseutuvirasto ei ole saanut omaakaan toimintaa käytännössä kuntoon ja siitä on syytä olla jossakin määrin huolissaan

jo kainuun kokeilu osoitti selvästi että aluelähtöinen kansanvaltainen päätöksenteko niin kehittämistyössä kuin kuntaa suurempia alueita vaativissa palveluissa koituu alueen ja asukkaitten parhaaksi